arvoisa rouva puhemies

olisin viime viikolla ministeri kataiselta halunnut kysellä mutta varmaan muutkin osaavat kommentoida miksi kokoomuslaiset edustajat ovat tämän valtioneuvoston ydinvoiman lisärakentamisesityksen jälkeen kaksi ydinvoimalaa lisää kertoneet julkisestikin että kokoomuksen tarkoitus onkin ensi kaudella sitten saada fortumin loviisan laitoksia korvaava lupahakemus eduskuntaan kunhan nämä kaksi lupaa ensin saadaan

kysyn sitä suuremmalla syyllä kun kuulemma kokoomuslaiset olitte voimakkaasti jättämässä fortumia valtionyhtiötä ulos tästä ratkaisusta mitä peliä te oikein pelaatte

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys joka tässä on nyt esillä lapsen sijaishuolto ensisijaisesti perhehoitona on erittäin hyvä asia

mutta nämä muutokset mitä tässä esitetään perhehoitajalakiin perhehoitajan vähimmäispalkkion korotus pakollinen ennakkovalmennus vastuuhenkilön nimeäminen perhehoidon tukitoimien järjestämiseen ja sijaisjärjestelmän kehittäminen ehdottomasti parantavat perhehoidon laatua

tästä tukiasiasta toki on tullut palautetta varmasti jokaiselle kansanedustajalle että näitä tukitoimia tarvittaisiin myös siitä syystä että saataisiin paremmin rekrytoitua perheitä perhehoitajiksi

tämän ehdotuksen mukaanhan perhehoitajalle nimetään jokaista hoidettavaa kohden vastuutyöntekijä sitten jatkossa

tämä lomitusjärjestelmä sekä siellä perhehoitajan kotona että sitten myös omaishoitajalle siellä kotona mahdollistuva lomittaminen ovat hyvä lisä ja hyvä uudistus mutta vaihtoehtoja täytyy olla

jos joku ei halua sinne kotiinsa esimerkiksi omaishoidettavan kotiin sitä lomittajaa niin myös muu hoito täytyy olla ilman muuta mahdollista jatkossakin

omaishoidon tuen siirtäminen kelaan tässä yhteydessä haluan korostaa olisi hyvä asia ja palveluiden turvaaminen siellä kotonakin omaishoitoa tehtäessä

näistä ennakkovalmennuksista sen verran palautetta ainakin itselleni on tullut että ne eri ennakkovalmennukset eivät saisi olla esteenä siinä että esimerkiksi silloin kun perhe kaipaa lasta ja lapsi kaipaa perhettä tämä ei ole mahdollista esimerkiksi jonkun parin vuoden karenssin takia

tätä ei saisi tapahtua

tietenkin ennaltaehkäisy erittäin tärkeää kotipalvelut mielenterveyden palvelut joka puolella suomea lapsille nuorille varhainen puuttuminen yhteistyö puheeksiottaminen mielen hyvinvoinnin opetus ja lapsen nuoren ongelmaratkaisukyvyn kehittäminen ovat niitä joitakin toimia joita ennaltaehkäisyssä kannattaa käyttää

arvoisa puhemies

hallitus kuitenkin pudotti kirjauksen vähin äänin pois lopullisesta talousarvioesityksestä

tervetulleita uutisia mutta tämäkin parannus on tietysti resurssikysymys

mitenkähän nykyhallitus aikoo melan tavoitteeseen sitoutua ja olisi tietysti kiva kuulla miten lomituksessa aiotaan kilpailuttamisen kautta saada konkreettisesti säästöjä aikaan

arvoisa puhemies

suomalaisten oppimistulokset ovat laskeneet tuoreen pisa tutkimuksen mukaan

meidän tulee järjen kanssa arvioida onko ykköstila pisassa edes tavoiteltava

haluammeko ottaa esikuviksemme aasian maat joissa lasten leikki vaihtuu tavoitteelliseen opiskeluun jo varhain lapsuudessa ja joissa lapset kantavat koko perheen kunnian paineet hartioillaan päntätessään kokeisiin

opetussektorin säästöpaineet ovat osaltaan vaikuttaneet

homekouluongelmat ja niiden aiheuttamat tilapäisjärjestelyt ovat tiedossamme

arvoisa herra puhemies

kroatian pitäisi tulla jäseneksi euhun heinäkuun alusta ensi vuonna jos kaikki jäsenmaat ovat ratifioineet siihen mennessä liittymissopimuksen

arvoisa puhemies

kun kroatian liittymisneuvotteluja joulukuussa vuosi sitten päätettiin eu katsoi että kroatia täyttää eu jäsenyyden poliittiset kriteerit

me ulkoasiainvaliokunnassa painotimme juuri liittyen edellisiin liittymisneuvotteluihin niihin kokemuksiin mihinkä ministerikin aikaisemmin viittasi että tämä liittymistä edeltävä ajanjakso on erittäin merkittävä jotta niitä puutteita mitä jäsenyysedellytyksissä vielä on pystytään korjaamaan

arvoisa herra puhemies

kroatian tulee kiinnittää erityistä huomiota vähemmistöjen suojelemiseen sotarikosasioiden käsittelyyn rankaisemattomuuden torjuntaan ja sotarikostapausten käsittelyyn joista täällä on jo puhuttu ja yleensäkin ihmisoikeuksien kunnioittamiseen

alueellisten taidetoimikuntien määrärahamitoituksessa on huomioitu palkkausten tarkistuksesta johtuvat muutokset mutta ei esimerkiksi apurahansaajien sosiaaliturvauudistuksesta johtuvia menoja

kuulimme valiokunnassa että kansallinen romanistrategia valmistuu meidän tietomme mukaan tämän vuoden loppuun mennessä mutta halusimme korostaa sitä että se pitää myös tehokkaasti toimeenpanna

koulurakentamiseen tarvitaan lisäpanostuksia

lisäkään ei korjauksiin olisi pahitteeksi

eli on osoitettava todellisia tuloksia kevääseen mennessä ja tuota uudistusten monitorointia on jatkettava ihan tuonne liittymiseen asti

tähän ulkoasiainvaliokunta tosiaan tekikin lausuman että me edellytämme että valtioneuvoston on seurattava aktiivisesti loppuun asti tätä liittymisprosessia ja tiedotettava myös eduskunnalle asiasta säännöllisesti ihan sinne viime metreille asti jotta voidaan vielä varmistua maan valmiudesta liittyä unioniin

mikä tulee hoitaa senaatti kiinteistöille täydentävässä talousarviossa myönnetyn lisävaltuuden nojalla

eli kroatian siis voidaan katsoa täyttävän jäsenyyden minimivaatimukset

arvoisa puhemies

talouden pullonkaulojen poistamiseksi hallitus päätti esittää budjettiesityksessään että panostetaan koulutuspolitiikkaan selkeästi

arvoisa puhemies

onko taas liian aikaisin luvattu jollekin maalle jäsenyys jäsenyysperspektiivi otettu jäsenehdokkaaksi

tätä meistä varmaan aika moni bulgarian ja romanian liittymisen jälkeen mietti kun tämä kroatian liittymissopimus tähän taloon tuli

kun itse kysyin noista suojalausekkeista voivatko ne estää kroatian liittymistä jos siellä on ongelmia niin niitten asioiden alla nämä suojalausekkeet eivät voi estää liittymistä

arvoisa puhemies

no sitten kun kyselimme tuosta rajaturvallisuudesta niin on todettu että kroatia pystyy turvaamaan omien rajojensa koskemattomuuden

mutta kuten ministerikin totesi schengen kriteerit eivät nyt täyty ja siihen he tulevat tarvitsemaan kovasti rahaa että nuo valmiudet olisivat rajavalvonnan osalta

myös kansainvälistymistä tuetaan ja lisäsimmekin siihen vielä miljoonan yritysten yhteishankkeisiin

koulutuksen tuottamaan osaamiseen kohdistuvat vaatimukset kasvavat samalla kun opiskelijoiden yksilölliset erot lisääntyvät ja tämä vaatii tietenkin sitten sekä koulutuksen suunnittelulta että opettajalta lisää joustavuutta ja monimuotoisuutta

hallituksen budjettiesityksessä todettiin työllisyys ja yrittäjyyspolitiikan painopisteitä olevan työmarkkinoiden kohtaanto ongelmiin vastaaminen työttömyyden vähentäminen sekä uuden yrittäjyyden lisääminen

työllisyysperusteisilla investoinneilla voidaan tukea alueellista ja paikallista työllisyyttä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä ja siksi tähän jaosto halusikin lisätä tuon miljoona euroa mutta finanssikriisi kun on tuonut nyt omat ongelmansa ratkaistavaksi jatkoelvytyksestä puhuttaessa temin toimialalla on toki suuri vastuu

arvoisa puhemies

tehtävää siellä riittää intressiristiriitojen osalta poliitikot kontra liike elämä ja myös valtionyhtiöiden osalta

arvoisa puhemies

oikeuslaitoksen ja syyttäjänviraston puolella on resurssipulaa mutta asiantuntijoiden ainakin eräitten mukaan asenne on kuitenkin muuttunut korruptioon liittyen mikä on positiivista

vanhasen kakkoshallitus uskoo vahvasti maaseudulle perustettaviin yrityksiin

hyvä me

maataloudesta

arvoisa puhemies

rahoitus tulee kohdentaa matkailun kehittymisen kannalta olennaisiin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

jos ministeri olisi vielä ollut paikalla niin olisin häneltä kyllä kysynyt sellaista pientä asiaa josta valiokuntaa ei informoitu ja jota ei millään tavalla nostettu keskusteluun

tuskin se nyt olisi kenenkään kantoihin mitään vaikuttanut mutta viime viikonloppuna käytiin lehdistössä keskustelua siitä tuleeko suomi menettämään yhden europarlamentaarikkopaikan kroatian liittyessä euroopan unionin jäseneksi

arvoisa puhemies

ilmasto ja energiapolitiikan määrärahoihin saatiin budjettiin sovittua jo tasokorotus jota lisäbudjetilla vielä koroteltiin joka mahdollistaa investoinnit uusiutuvaan energiaan myös

nämä molemmat menevät tarpeeseen

väheneminen on tietysti valitettavaa koska erityisohjelmiin sitomaton määräraha on yleisesti pidettynä joustava ja nopea rahoitusmuoto osaamis ja innovaatioympäristöjen vahvistamiseen

sen määräaika on tammikuun lopussa

toivomme että neuvonnan toimivuutta arvioitaessa otetaan myös huomioon että toiminnan rahoitus saadaan kestävälle pohjalle jatkossa

salassapitosäännöksistä ja näistä tiedonvaihdoista jatkuvasti puhutaan että viranomaisetkaan eivät tiedä että oikeastaan he voisivat vaihtaa tietoa ovat ylivarovaisia ja niin edespäin

kuten olen monta kertaa täällä aikaisemminkin puhunut monelle ei vain lapselle nuorelle vaan myös aikuiselle riittävä uni sopiva ravinto ja liikunta siinä kolme reseptiä jotka auttaisivat moneen vaivaan

äitini tapa auttaa syrjäytymisvaarassa kenties tulevaisuudessa olevia nuoria maatilallamme oli se että aina kun vanhemmat olivat huolissaan lapsestaan yleensä pojasta he kysyivät voisiko hän tulla meille kesätöihin

budjetti tosiaankin esittää leikkauksia muun muassa maanviljelijöiden kansallisiin tukiin maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan sekä luopumistukiin ja luopumiseläkkeisiin kerta kaikkiaan kohtuuttomia leikkauksia

hän kuunteli heidän huoliaan kyseli tyttöystäväasiat ja tulevaisuuden suunnitelmat ja niin edespäin

nämä nuoret olivat sen kesän töissä

eustakaan ei taida olla odotettavissa kuin lunta maanviljelijöiden tupaan mahdollisten huonojen neuvottelutulosten myötä

arvoisa herra puhemies

hallitus hakee parempaa tuottavuutta liikennepolitiikassa kohdistamalla merkittävästi enemmän rahoitusta ja työllistämisvaikutuksia uudellemaalle ja yllättäen tai ehkä ei kymenlaaksoon ministeri häkämiehen kotikonnuille

en jaksa oikein tällä korvaa uskoa että hallitus tulee sitä lunta sitten tuvista pois lapioimaan kompensoimalla esimerkiksi kansallisesti maatalouden yrittäjätulon alenemista

kannattavuuteen pitemmällä tähtäimellä vaikuttaa myös makera niin kuin edustaja savola viittasi ja myös sukupolvenvaihdoksia on vaikea saada aikaiseksi tällä kannattavuustasolla